kyllä kunta on yksi keskeinen osa ihmisen identiteettiä kotiseutu jolla on nimi jolla on paikka ja siitä on lupa pitää kiinni ja sitä puolustaa

arvoisa puhemies

minusta on tosi hyvä että täällä keskustellaan moninaisesti sosiaali ja terveyspolitiikasta ja adrenaliinikin nousee varmasti juuri siksi että salissa on paljon nyt näitä ihmisiä meitä jotka omissa puolueissamme kannamme huolta pienituloisista ja niistä ihmisistä jotka tarvitsevat yhteiskunnan apua tavalla tai toisella

hyvä niin moni asia meitä yhdistää

mutta tästä omaishoidosta haluan sanoa että minä en ymmärrä mistä edustaja kiljunen on saanut semmoisen käsityksen että hallitus olisi jotenkin tyypittelemässä eri lajien omaishoitoa

tähänkin asti me olemme tukeneet omaishoitajuutta oli sitten kysymyksessä ikäihmisen hoito tai vaikkapa vammaisen tai sairaan lapsen hoito ja näin tulee tapahtumaan jatkossakin

arvoisa puhemies

täällä käytettiin muutama puheenvuoro toki edustaja lepänkin puheenvuoro oli erinomainen joissa oli mielenkiintoisia ajatuksia pohjoisen edustajilta suomalaisesta yhdyskuntarakenteesta hajautetun ja keskitetyn yhteiskunnan eroista

hallitus tulee lisäämään omaishoitolakiin uusia kohtia joiden myötä tämä raha menee oikealla tavalla niihin uusiin kohteisiin omaishoidossa

sitä rakentaneita tekijöitä on monia

ensisijassa suomalaisten työpaikkojen kehittyminen työllisyys ja ilman muuta myös palvelut ovat ohjaamassa sitä miten ihmiset asettuvat kunnan sisällä mutta myöskin koko suomen mittakaavassa

tämä kytkeytyy erittäin tiiviisti suomalaiseen asuntopolitiikkaan jota väistämättä tarkastelen sosiaalisen ja inhimillisen hyvinvoinnin näkökulmasta

meillä on äärimmilleen vietynä ongelmana asunnottomuutta mutta ennen muuta meillä on tilanne että suomessa asuminen pääkaupunkiseudulla on niin tuhottoman kallista että yksin elävän palkansaajan esimerkiksi pienipalkkaisen naisen vaikka olisi tehnyt jo vuosikymmenten mittaisen työuran ei ole mahdollista ostaa omaa asuntoa

arvoisa puhemies

siksi kannustan ja toivon että ministeri kiuru useiden puheenvuorojen jälkeen joita hän tässäkin salissa on käyttänyt ensi vuoden budjetin puitteissa laittaa todella toteen ne tahtotilat ja suuret ajatukset joita täällä on esitetty vuokra asuntotuotannon parantamisesta ja sen kriteeristöstä ja tekee tämän hyvässä yhteistyössä asumistukijärjestelmän uudistamisen kanssa jota puolestaan sosiaali ja terveysministeriö valmistelee

no kieltämättä sitä se totisesti on jos puolue on oppositiossa niin ainut mahdollisuus toimia niitten arvojen puolesta joiden vuoksi tämä joukko on tänne valittu on tehdä välikysymys hallitukselle

mitä tulee myös edustaja immosen puheenvuorossaan nostamaan aiheeseen kuntien työntekijöistä niin aika härskiksi luonnehtisin arviota jonka mukaan kunnat pitävät ihmisiä suojatyöpaikoissa

asumistukijärjestelmämme on byrokraattinen monimutkainen ja sisältää aivan liian monia eri etuusjärjestelmiä sisällään

jaan ajatuksenne aivan täysin siitä että identiteetti ei välttämättä ole yksiselitteisesti kiinni kuntien rajoista

mutta ehkä kysymys on nyt siitä että teidän puheissanne kaavaillaan uudistuksia jotka ovat aivan toista kokoluokkaa vielä kuin nyt tapahtuneet kuntaliitokset suurimmalta osalta

mutta esimerkiksi vastaava esimerkki suur turusta on aivan toista kokoluokkaa kuin tuo liitos josta mainitsitte ja josta on hyviä tuloksia myös identiteetin osalta

hen

hallitus on kohdistanut siihen lisämäärärahoja mutta viime kädessä kaikki on nyt kunnista kiinni niistä samoista suomalaisista kunnista joiden arjen palveluiden toteuttaminen käy monimutkaiseksi hallituksen samaan aikaan toisella kädellä ottaessa satojen miljoonien suuruisen summan pois kuntien valtionosuuksina

ehkä merkittävin ensi vuonna seurattava asia tämän sosiaali ja terveyspuolen osalta onkin juuri se miten sinällään hyvin valmisteltu ja lopulta valmiiksi tullut vanhuspalvelulaki muuttuu heinäkuussa voimaan astuessaan konkreettisiksi toimiksi ja resursseiksi niin henkilöstön kuin muutoinkin palveluiden määrärahojen osalta niin että lakiin kirjattu ajatus kotiin tulevista palveluista ikäihmisen itsemääräämisoikeudesta ja palvelujen monipuolisuudesta todella tulee todeksi

arvoisa puhemies

tervehdimme ilolla sitä että valtiovarainministeri urpilainen pari viikkoa sitten havahtui siihen mitä keskusta on pitkään halunnut sosiaali ja terveyspuolen osalta nostaa esiin eli palvelujen ennalta ehkäisevän merkityksen huoleen

me teemme suunnattoman virheen tuleville sukupolville jos nyt teemme samankaltaista politiikkaa ja leikkaamme pois kuntatasolla tai valtion päätöksillä niistä palveluista jotka auttavat ihmistä jo ennen kuin hätä on kaikkein suurin tai tilanteessa jossa ei enää voi tehdä mitään

on siksi erinomaista että valtiovarainministeri on tehnyt itsekin päätelmän siitä että näihin on syytä panostaa ja näiden vaikutukset tutkia ja tehdä kauaskantoisia päätöksiä ensi vuodesta kun ei taatusti tule helppo

haluaisin yksittäisenä asiana vielä noteerata tuosta aiemmasta ministerien läsnä ollessa salissa käydystä debatista sosiaali ja terveysministeri risikon maininnan liittyen äitiysavustukseen jota valtiovarainvaliokunnan jaostokin osaltaan käsitteli eduskunnan naisverkoston talousarvioaloitteen pohjalta

ministeri totesitte että vuorotteluvapaata ei alkuperäisesti luotu siihen tarkoitukseen että yhden tai kahden päivän työttömyydellä pääsisi toisen henkilön sijaiseksi mutta tosiasia kuitenkin on että johtuen aivan toisesta ongelmasta siitä että sosiaali ja terveydenhuoltoala on pitkälti määräaikaisten työsuhteiden mallipaikka tällä hetkellä monelle vuorotteluvapaasijaisuus on ollut juuri keino jatkaa näitä määräaikaisia työsuhteita joita terveydenhuoltoalamme on täynnä

on erittäin hyvä jos ja kun toivottavasti voimme luottaa ministeri risikon lupaukseen siitä että tätä asiaa tarkastellaan ensi vuonna

mutta arvoisa puhemies toinen iso teema josta toivoisin ministeriltä kommenttia on tämä te toimistojen verkko ja henkilöstön jaksaminen ja määrärahat näiden monien uudistusten toteuttamiseen niin sisällöllisten uudistusten liittyen esimerkiksi nuorten yhteiskuntatakuuseen ja jatkuvasti kasvavaan työttömyyteen kuin organisaation sisäisiin viime vuosina tapahtuneisiin moniin mullistuksiin

olemme tivanneet useaan otteeseen miksi arvovalinta leikkauslistoissa kohdistui ensi vuoden budjetissa juuri lapsiperheisiin miksi indekseistä jäädytettiin juuri lapsilisät miksi ei mitään muuta tai miksi juuri tämä

toivoisin että valottaisitte hieman mikä on te toimistojen tilanne nyt ja miten koette että määrärahat todella riittävät tämän jatkuvan työttömyyden hoitoon

se ei yksittäisenä päätöksenä ehkä näin nopeasti perustellen tuntuisi niin pahalta mutta kun katsotaan usean vuoden aikajanassa perhettä jossa on useita lapsia tai kun katsotaan sitä kokonaispanostusta joka hallituksen suunnalta on varsin vähäinen lapsiperheille liittyen juuri myös näihin kuntien valtionosuusleikkauksiin ja sitä kautta palvelujen heikkenemiseen on lapsiperheillä edessä tiukat ajat

olemme harmissamme siitä että sinänsä hyvä asia työttömyysturvan korotus repäisi kaulan alimpiin äitiys isyys vanhempain ja sairauspäivärahoihin joita edellinen hallitus nosti

seuraamme myös mielenkiinnolla ja hämmästyksellä sitä että varhaiskasvatuksen hallinto siis pienten lasten päivähoitoon liittyvät kysymykset hoituu jatkossa opetus ja kulttuuriministeriössä tämän budjetin jälkeen hyvin vähin resurssein

ennen muuta kun yksi keskeinen lapsiperheiden palvelu kotihoidon tuki eriytettiin ja jätettiin opetus ja kulttuuriministeriön sijaan edelleen nykyiseen stmn alaisuuteen niin tämä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen suuri kokonaisuus hajoaa

arvoisa puhemies

viimeisenä totean että peruspalveluministeri maria guzenina richardson on kertonut valiokunnalle ja täällä salissa että lastensuojelun laatusuositukset ovat tulossa vielä tämän vuoden puolella

ne ovat välttämättömän tarpeelliset kun tiedämme lastensuojelun heikon tilan raporttienkin perusteella ja jäämme niitä nyt edelleen odottamaan

arvoisa puhemies

kaikki tiedämme sen että hyvästä lapsuudesta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja perheiden tukemisesta lähtee pienen ihmisen hyvä elämä

hallitus on puheissaan ja toivottavasti myös teoissaan keskittymässä nuorten yhteiskuntatakuuseen nuorten syrjäytymiseen nyt myös tavoitteissa oppivelvollisuusiän nostamiseen mutta yksi merkittävä hanke jonka olette itsellenne asettaneet ja ajatuksena se on kyllä mitä tärkein on varhaiskasvatuslain uudistaminen

samanaikaisesti tämän ison lakikokonaisuuden valmistelun kanssa te arvoisa ministeri olette sallinut koko hallituksen tehdä merkittäviä päätöksiä varhaiskasvatukseen liittyen

minä olen miettinyt paljon ja niin kuin sanoin niin minusta on koolla joukko edustajia joille pienituloisten ja monella tavalla syrjässäkin olevien ihmisten jotka ovat nyt elintärkeitä suomelle

yksi ryhmä joka ei pidä itsestään meteliä mutta josta on syytä kantaa huolta ovat ne ihmiset jotka joutuvat turvautumaan turvakoteihin omassa arjessaan lähisuhdeväkivallan kohdatessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä esitys on siltä osin rinnastettavissa edelliseen jossa käsiteltiin lääkekorvausten säästöjä että myös tähän esitykseen liittyy kohtuullistamisratkaisuja ikään kuin hallituksen linjan pehmentäminen näissä vaikeissa talousolosuhteissa

toivon että tämä uudistus pannaan en syytä tästä edellistä hallitusta tässä ei kannata lähteä vertailemaan mutta totean sen että jos me pystyisimme tähän kehittämään nyt nousujohteisen rahoituksen että pääsisimme likikään sitä tasoa mitä meiltä kansainvälisesti velvoitetaan uskon kaikkien puolueiden yhtyvän tähän huoleen niin olemme oikealla uralla

eli hallitus oli alun perin ajatellut yhdistää asumistukijärjestelmän neljästä järjestelmästä kaksi samaan eli tehdä neljästä asumistuen eri määrittelystä kolme ja yhdistää yleisen ja eläkeläisten asumistuen

tulen siihen yhdistämiseen vielä lopuksi mutta totean että hallitus arvioi että tuon esityksen vaikutukset olisivat olleet niin dramaattisia tietylle joukolle pienituloisimpia eläkeläisiä että ajatuksesta tällä erää luovuttiin

perustulo kannustaa yrittämään ja tekee kaiken nyt summa on edelleen noussut viime vuoden kustannusten tasolle alkuperäisessä budjetoinnissa

tästä on hyvä jatkaa erittäin tärkeän asian puolesta

samalla haluan todeta että asumistukijärjestelmään kohdistuu nyt kuitenkin pieniä säästöpaineita mutta on hyvä korostaa varsinkin nyt näin opposition käytettyä useamman puheenvuoron että eläkkeensaajan asumistuen nykytaso säilyy

eikä kannata jättää huomiotta sitä yksityiskohtaa minkä valiokuntakin muuten mietinnössään on todennut että yleisen asumistuen perusomavastuun osuuden korottaminen ei koske kaikkein pienituloisimpia eli työmarkkinatuen saajia joita on lähes puolet tämän järjestelmän piirissä olevista ihmisistä

ainakin siltä osin että e ensinnäkin valiokuntakäsittelyn jälkeenkään en saanut lähtökohtaisesti varmuutta siitä mikä on todellisuus suhteessa vuokrahintojen nousun ja asumistuen korottamisen välillä

arvoisa puhemies

me emme ole pystyneet faktuaalisesti tarkasti todentamaan mutta selviä viitteitä siitä kyllä on että aina kun olemme korottaneet asumistukijärjestelmän asumistukea myös vuokrat ovat nousseet koska suurin osa asumistuesta käytetään nimenomaan vuokra asumisen kustannuksiin

käsittelen puheenvuorossani laajasta budjetista yhtä kattavaa teemaa köyhyyttä sekä hallituksen harmillisen vähäisiksi jääviä toimenpiteitä sen vähentämiseksi yhteiskuntatakuuta joka liittyy omaan valiokuntaani työelämä ja tasa arvovaliokunnassa käytyyn keskusteluun jota äsken sivuttiin sekä perhepolitiikkaa joka budjetissa ei kovinkaan suurta osaa näyttele

asumistuen kalleus ja hintalappu tässä yhteiskunnassa erityisesti pääkaupunkiseudun korkean asumisen hinnan vuoksi on todella kohtuuton

siksi tämänkin esityksen taustalla meidän pitäisi rohkeasti katsoa yli puoluerajojen sitä miten voisimme parantaa kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja sitä kautta asuntojen saantia täällä pääkaupunkiseudulla

ensinnäkin on todettava että tänään päivälläkin käydyssä keskustelussa jossa puhuttiin kehitysyhteistyön määrärahoista ja suomen osuudesta maailman köyhyyden vähentämisessä keskustelu sai ikävän sävyn jossa asetettiin vastakkain kotimainen köyhyys ja maailman laaja köyhyys

on erittäin tärkeätä muistaa että me suomessa olemme kuitenkin viime kädessä erittäin hyväosaisia ja näissäkin tilanteissa kun kansainväliset talouskriisit koettelevat meidän kaltaisia maita ne kolahtavat aivan varmasti paljon pahemmin niihin maihin joissa olot ovat vaikeat ja taloustilanne jo lähtökohtaisesti hankala

en ainakaan itse rohkenisi täältä väittää että tuntisin asumistuen järjestelmän joka yksityiskohtaa myöten ottaen huomioon sen järjestelmän äärimmäisen monisyisyyden ja monet vaikuttimet millä perusteella ihminen tukea saa

mutta siitä huolimatta kotimainen köyhyys on asia jota on erittäin tärkeätä sivuta kun puhutaan budjetista kehyksistä kaikesta siitä mihin valtio seuraavina vuosina varojaan kohdentaa

siksi lähtökohtaisesti ajatus jonka muuten aikanaan sata komitea vanhasen kakkoshallituksen aikana esitteli että asumistukijärjestelmät yhtenäistettäisiin ainakin eläkkeensaajien ja yleisen asumistuen osalta eli vaikkapa työttömän yksinhuoltajan osalta että näihin tulisi yhtenäiset kriteerit on minusta lähtökohtaisesti perusteltu ajatus

meillä on erittäin paljon osattomuutta syrjäytyneisyyttä sellaista nyrjähtänyttä arkea joka jatkuu sukupolvelta toiselle

on myös myönnettävä että puoluepohjasta hallituspohjasta riippumatta meillä ei ole osattu tarttua köyhyyden nykyaikaisen modernin köyhyyden suureen vyyhtiin

siksi haluaisin todeta vaikka tämä hallitus perustellusti nyt luopui ajatuksesta johtuen näistä kohtuuttomista vaikutuksista ja tämä iso säästö jätettiin tekemättä että minusta tätä isoa ajatusta ei kuitenkaan kannattaisi täysin haudata

köyhyys on aivan uudella tavalla nykyään pitkittynyttä se jatkuu sukupolvelta toiselle

se näkyy siinä miten lasten huostaanotot mielenterveysongelmat rikollisuus kouluttamattomuus ja toimeentulo ongelmat kärjistyvät jos vanhemmilla menee huonosti myös valitettavasti lasten kohdalla

lapsiperheköyhyys kalvaa syvältä suomalaisen yhteiskunnan eheyttä ja on harmillista että hallituksen toimissa tähän ei näy riittävästi parantamisen paikkoja

ennen vaaleja kokoomus kielsi että he eivät ainakaan aja tasaveroa ja vasemmistopuolueet puolestaan kieltäytyivät korottamasta arvonlisäveroa koska katsoivat sen tasaveroksi

progressiivisella verotuksella kerätään nyt vain pieni summa rahaa enemmän verrattuna tasaveron kaltaisiin korotuksiin joita on yli miljardin verran

se on hyvä asia me tarvitsemme työttömille paremman toimeentulon mutta vielä kerran on syytä tähdentää että sen nimittäminen perusturvaksi ei ole oikein

näille ryhmille budjetissa ei luvata muuta kuin toimeentulotuen korotus sekin hyvä asia mutta viimeisen luukun vahvistaminen ei ole perusturvaa parhaimmillaan

puheissa on keskitetty huomio siihen että kolme kuukautta saa kulua aikaa että nuori löytää paikan yhteiskunnassa työn tai koulutuksen mutta mitä sen jälkeen

vielä liittyen perheisiin olisin kaivannut budjettiin kunnallisen kotiavun palauttamiseen selkeästi kohdennettuja rahoja kuntien tueksi tässä vaikeassa taloustilanteessa

vielä tähän debatin jatkoksi sananen tuosta vuorotteluvapaajärjestelmästä joka ansaitsee kyllä laajamittaisen huomion ja keskustelun

on aivan selvää että me tarvitsemme erilaisia keinoja joilla voimme kasvattaa työllisyysastetta ja työllisten määrää mutta samanaikaisesti toimia jotka vahvistavat työhyvinvointiamme ja sitä kautta pidentävät mahdollisimman laajamittaisesti suomalaisten työntekijöiden työuria niin alusta lopusta kuin keskeltäkin

panin tyytyväisenä merkille että työryhmä joka valmisteli vuorotteluvapaan uudistamista ei halunnut koskea siihen miten henkilö vuorotteluvapaalla olevan ajanjakson elämässään käyttää

voidaan tietysti pohtia erilaisia kannustimia että aika tulisi yhteisen hyvän ja oman kehittämisen hyödyksi mutta ennen muuta on syytä tarkastella nyt tässä vielä auki olevaa osuutta siitä kuka vuorotteluvapaalle lähtevän työntekijän voisi korvata siis minkälainen työtön

niin kuin tässä ministerille esitin kysymyksen ja mihin viittasin pidän tärkeänä sitä että tällaiset joustovarat mahdollisimman erilaisten henkilöiden palkkaaminen myös siksi että erilaiset ihmiset jäävät vuorotteluvapaalle olisi jatkossakin mahdollista

arvoisa puhemies

haluan vielä todeta tästä toden totta jo useampaan kertaan keskustelussa olleesta sinällään kyllä keskustelun arvoisesta tämän vaalikauden yhdestä merkittävimmistä sivistyspoliittisista linjauksista sen osuuden joka koskee ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa

tarkoitin tällä sijaisjärjestelykysymyksellä siis sitä että meillä on valtava määrä ketjuuntuneita pitkittyneitä määräaikaisia yhä vain määräaikaisina jatkuvia työsuhteita ja monen työura rakentuu muun muassa vaikka useamman sairaanhoitajan vuorotteluvapaan sijaistamisesta peräkkäin

täällä salissa tuore opetusministeri totesi että mikäli hänestä on kiinni hallitus tulee tekemään ratkaisunsa sen osalta että kun nyt käynnissä olleet yths kokeilut lappeenrannassa ja seinäjoella tulevat päätökseen niin hallitus muodostaa kannan siitä miten jatkossa näiden suhteen toimitaan asetetaanko opiskelijat vihdoin yhdenvertaiseen asemaan ja samankaltaisen terveydenhuoltopalvelun alle päätetäänkö kokonaan kokeilu lakkauttaa vai jatketaanko sitä

nämä tapaukset tulisi ottaa paremmin huomioon nyt kun kehitämme tätä vuorotteluvapaajärjestelmää

edustaja satonen täällä salissa aikaisemmin totesi että on syytä kiinnittää huomiota tutkimukseen jonka mukaan vuorotteluvapaasta ei ole seurannut riittävästi ikään kuin sitä tavoiteltua taloudellista hyötyä sen henkilön osalta joka jää vuorotteluvapaalle mutta kiinnittäisin huomiota heihin jotka kuitenkin vuorotteluvapaajärjestelmän kautta ovat saaneet työtä

keskustan mielestä tämä on erittäin tärkeä opiskelijoiden yhdenvertaisuuskysymys myöskin aluepoliittisesti merkittävä kysymys että kaikkialla suomessa opiskelijat saisivat terveydenhuollon palvelut joista toden totta iso osa on myös ennalta ehkäisevää tukea ja näkyy sitten suomalaisten työurissa kun opiskelijat työelämään valmistuvat

en myöskään tästä salista väheksyisi sitä inhimillistä arvoa joka vuorotteluvapaajärjestelmällä kaiken kaikkiaan on ihmisen erilaiset elämäntilanteet huomioivana työelämän joustona

arvoisa puhemies

vielä jatkaisin tätä erittäin tärkeää keskustelua siitä mitä tämä hallituksen lupaama perusturvan parannus oikeastaan on

on tietenkin harmillista eikä toivottavaa että hallitus on joutunut väistymään sen tavoitteensa kanssa sivuun joka koski työllisyysastetta

yhdyn siihen huoleen että on varsin valitettavaa jos tämän rahan osalta joka on tarkoitus käyttää perusturvaan potin korjaavatkin korkeimmista työttömyysetuuksista nauttivat

siitä tekisi tietysti oppositiosta käsin mieli syyttää vain hallitusta mutta kaikki me näemme isommat rakenteelliset muutokset jotka kulkevat hallituskausien yli ovat kulkeneet jo tähän asti ja kulkevat tästä eteenpäinkin pitkään

mutta erityinen huomio tässä työttömien joukossa on tietysti kiinnittynyt niihin ihmisiin jotka varsin nuorina jäävät työelämästä sivuun eivät ehkä koskaan sinne pääsekään ja myös tuoreimpana huolestuttavana ryhmänä akateemisiin korkeakoulutettuihin työttömiin joiden kasvusuunta työttömyystilastoissa on ollut poikkeuksellisen suurta

mitä tulee tähän työttömien palveluun niin valiokunnassa kun kävimme läpi ensi vuoden budjettia hyvin moni asiantuntija pohti te toimistoverkoston merkitystä työllisyyden edistämisessä ja sitä kautta työttömyyden hoidossa

tässä te toimistojen uudistus ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla

en vastusta muutosta en uudistamista ja organisaatioiden virtaviivaistamista toivottavasti ei kukaan muukaan mutta uudistuksia on tullut nyt päällekkäin liikaa samanaikaisesti kun henkilöstöresursseja on supistettu samanaikaisesti kun työllisyyspolitiikkaan on kohdistunut valtaisia uudistuksia niistä ei vähäisimpänä tuo nuorten yhteiskuntatakuu

toivon että tähän asiaan kiinnitetään hallituksen suunnalta voimallisesti huomiota ennen muuta nyt kun työttömyyttä on odotettavissa valitettavasti lisää

lopuksi sivuan lyhyesti kuntien tilannetta

kuntien valtionosuusleikkaukset nyt mahdollinen valtionosuusuudistus ja heikko taloustilanne verotulokertymän vuoksi vaikuttavat myös kuntatyöntekijöiden työllisyyden mahdollisuuksiin

mutta kannamme huolta tietysti niiden ihmisten työsuhteista jotka aivan varmasti ensi vuoden aikana omissa kotikunnissaan ja työnantajiensa puitteissa ovat vaikeuksissa pitää työpaikkojaan kun kuntatalous on suurten haasteiden edessä